arvoisa puhemies

ymmärtääkseni silloin kun silloinen peruspalveluministeri paula risikko käynnisti tämän tärkeän vanhuspalvelulakihankkeen siinä keskeisenä ajatuksena oli turvata ikäihmisille nimenomaan oikeus näihin laadukkaisiin palveluihin

jossain vaiheessa tässä valmistelun myötä kun ministeri vaihtui sieltä lakiluonnoksesta katosi se oikeus palveluihin ja haluaisin nyt varmistaa

onhan se siellä lopullisessa luonnoksessa ihan varmasti jotta tämä kaikkein tärkein tavoite että jokainen suomalainen voi luottaa siihen ettei häntä vanhana jätetä hoivatta että hänellä on niihin tärkeisiin palveluihin oikeus sieltä löytyy

arvoisa puhemies

suuri ja koko suomen kattava hallintouudistus vie luonnollisesti aikaa mutta samaan aikaan erityisesti terveyspalvelujen saralla tapahtuu muun muassa se että ensi vuoden alusta voimaan astuu potilaiden vapaa liikkuvuus

ensi vuoden alusta alkaen potilaalla on mahdollisuus valita hoitopaikkansa maan kaikista terveysasemista ja erikoissairaanhoidon yksiköistä ja hakeutua hoitoon halutessaan myös muihin eu maihin

miten voimme turvata että tämä valinnanvapaus todella toteutuu oikeasti ja aidosti eikä jää paperinpyörityksistä ja kohtuuttoman kuormittavista epäselvistä käytännöistä kiinni

toisaalta jotta valinnanvapaus olisi aitoa selvää on että potilaat tarvitsevat tietoa terveyskeskuksista ja hoidon laadusta ja myöskin tällaista vertailutietoa siitä

arvoisa puhemies

tästä aiheestahan on parhaillaan lausuntokierros käsittääkseni vieläkin meneillään ja myös sosiaali ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta on siinä yksi lausuja ja sieltä lausuntoa on odotettavissa tähän erittäin eettiseen kysymykseen

arvoisa puhemies

kun puhutaan osaavan työvoiman saatavuudesta niin jo nyt tiedetään että suomalaisissa ja monissa monikansallisissakin yrityksissä on valmiutta maksaa lahjakkaiden nuorten kouluttamisesta jos koulutettavat sitoutuvat jäämään yritykseen töihin esimerkiksi sovituksi ajaksi

itselleni kuitenkin kun näitä kuulemisia olen ollut etenen jäsenenä kuulemassa tuli se käsitys että julkisen terveydenhuollon piirissä ei ole mitään operaatiota mitä henkilökunta voisi kieltäytyä tekemästä tällä hetkellä

aika on meille kaikille ollut vaikea ja jos tätä vuotta jotenkin kuvailisi niin voisi ainakin kuvailla niin että on ollut vaikea ja yllätyksellinenkin vuosi

tähän vuoteen kun lähdettiin niin tiedettiin että taloudellinen tilanne on tiukka mutta se mitä emme tienneet vielä silloin oli se että tämä turvapaikanhakijatilanne tulee viemään aikaamme huomattavan paljon ja vaatii meiltä uudenlaista ajattelua ja myöskin uudenlaista asennetta

en oikein ymmärrä miksi sulkisimme pois sen vaihtoehdon että yritykset rekrytoisivat esimerkiksi venäjältä lahjakkaita nuoria koulutuksen kannustimella suomeen ja saisivat juuri sellaista työvoimaa jota tarvitsevat

miksi yhteiskunnan eli meidän kaikkien täytyisi olla välissä maksajana kun voisimme päinvastoin tässäkin taloudellisessa tilanteessa säästää julkisia varoja tai sitten saada ylimääräistä yksityistä rahaa koulutuksen kehittämiseen niin että se koituisi kaikkien myös suomalaisten opiskelijoiden hyväksi

ensi vuodelle voimme ennustaa haasteita myös liittyen vähän samoihin asioihin eli taloudellisen tilanteen vaikeuteen toisaalta tähän turvapaikanhakijatilanteeseen vastaamiseen ja ensi vuosi tulee olemaan iso vuosi sen kannalta millä tavalla suomeen tulleet ja turvapaikan saavat pystytään integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja millaisilla koulutukseen liittyvillä ratkaisuilla voidaan turvata se että jokainen saa asialliset polut ja toimivat polut työelämään ja osaamista jolla pystyy rakentamaan omaa tulevaisuuttaan

toisaalta sitten myöskin on tärkeää etteivät henkilökunnan asenteet ylipäätään näy siinä prosessissa koska meidän aborttilakikin lähtee siitä että valinta on nimenomaan perheen oma ja koska kyse on näin sensitiivisestä asiasta ja vaikeasta päätöksestä jo varmaan lähtökohtaisestikin niin on erittäin tärkeätä että henkilökunta suhtautuu näihin tilanteisiin neutraalisti eikä yhtäkkiä esimerkiksi ilmoita että minun vakaumukseni estää tämän toimenpiteen suorittamisen

pelkään myös etten soita henkilökunnan maalliset kieltäytyä että jos tällainen laki olisi hoitohenkilökunnan mahdollisuus kieltäytyä abortista niin se voisi olla avaus valikoivalle tekemiselle noin muutenkin

se haastaa toisaalta maahanmuuttajaväestöä eli niitä tulijoita kuin myöskin sitten meidän koulutusjärjestelmäämme ja meitä kantasuomalaisia löytämään näihin haasteisiin ratkaisuja

valitaanko tulevaisuudessa sekin että hoidanko jotakin jonkin vakavan rikoksen tehnyttä henkilöä tai hoidanko itse aiheutettuja elämäntapasairauksia vai onko sekin jollain tavalla tämmöinen omantunnon kysymys

tätä rakennettaessa lähdemme siitä että korkea sivistystaso laadukas varhaiskasvatus ja maksuton ja maailman paras koulutus ovat tulevaisuudessakin meidän yhteiskuntamme perusta ja että suomi voi selvitä vaikeasta tilanteesta ainoastaan siten että uskomme osaamiseen ja sivistykseen ja vaikeista leikkauksista huolimatta lähdemme rohkeasti uudistamaan suomalaista koulutusjärjestelmää vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin entistä paremmin ja uudistamaan tätä suomalaista yhteiskuntaamme

lähden siitä että lääkärien ja muun terveydenhuollon henkilökunnan elämä on täynnä vaikeita tehtäviä vaikeita päätöksiä ja ei pidä hakeutua työelämässä sellaisiin tehtäviin joita ei lain antamissa raameissa pysty hoitamaan

arvoisa puhemies

täällä on noussut esiin tämä ilmastonmuutoskeskustelu ja se onkin oikein tervetullutta koska välillä on tuntunut että talouden taantuman takia tämä ilmastokeskustelu on jäänyt hyvin vähälle viime aikoina

edustaja katajan esittämä täyskielto ei ole aivan yksinkertainen asia sillä vaakakupissa painaa yksilön oma vastuu ja myös elinkeinon harjoittamisen vapaus jolle jokainen markkinatalouden ystävä antaa paljon arvoa

näyttöä on kuitenkin ihan liikaakin siitä että tehostunut valvonta ja uudet rajoitukset eivät ole riittäneet kitkemään heikossa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten kohtuuttomia pikavippikierteitä joilla on paitsi inhimillisiä myös vakavia yhteiskunnallisia seurauksia

suomalaisella cleantech osaamisella voimme olla mukana ratkaisemassa globaaleja ilmastohaasteita

pikavippiyhtiöt ovat löytäneet markkinaraon ja päässeet hyötymään sellaisten ihmisten talousahdingolla jotka ovat valmiiksi jo pahoissa vaikeuksissa tai jotka eivät ymmärrä miten kohtuutonta korkoa heiltä peritään

erityisesti esimerkiksi omalla hallinnonalallani ympäristöhallinnossa voisi olla tässä lupaprosessien vauhdittamisessa tehtävää sikälikin että voisimme saada vauhtia näihin uusiutuviin energiamuotoihin kotimaisiin energiaratkaisuihin ja ympäristön kannaltakin erittäin tärkeisiin asioihin esimerkiksi nyt mainitaan vaikka tuulivoiman luvittaminen

se tulee tapahtumaan vahvistamalla uutta pedagogiikkaa uusia oppimisympäristöjä ja digitaalista oppimista ja rakentamalla semmoista polkua jolla suomalainen peruskoulu uudistuu ja pysyy maailman kärjessä ja tuo rohkeasti meidän lapsillemme ja nuorillemme sellaisia uusia taitoja ja sellaista uutta osaamista jolle on käyttöä tulevaisuuden työmarkkinoilla missä varmasti korostuvat esimerkiksi monenlaiset ajattelun taidot kriittisen ajattelun taidot sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot laajojen kokonaisuuksien hallitseminen ja myös digitaaliset taidot jotka ovat luku ja kirjoitustaitoon verrattavissa oleva osa tulevaisuuden yleissivistystä

ammatillisessa koulutuksessa olemme käynnistäneet yhtenä kärkihankkeena toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin jossa uudistetaan oikeastaan koko meidän toisen asteen ammatillinen koulutus osaamisperusteisemmaksi opiskelijalähtöisemmäksi kokonaisuudeksi

siinä uudistetaan niin lainsäädäntö ohjaus rahoitus toimintatavat kuin vapaaehtoispohjalta myöskin järjestäjäverkko ja se tulee olemaan aivan keskeinen iso haaste ensi vuodelle kun sitä uutta mallia rakennetaan

korkea asteella tavoitteena on edistää korkeakoulujen profiloitumista ja saada selkeämpi työnjako tiivistää keskinäistä yhteistyötä ja tiivistää yhteistyötä myös tutkimuslaitosten kanssa

jatkamme kaikilla koulutusasteilla tätä työtä

arvoisa puhemies

vaikka tasa arvoisessa avioliittolaissa on kyse samaa sukupuolta olevien parien juridisesta asemasta niin sillä on nähdäkseni vielä vahvempi vaikutus yhteiskunnan asenneilmapiiriin eli siihen miten me kohtelemme samaa sukupuolta olevia pariskuntia ja erilaisia perheitä

arvoisa puhemies

miten ympäröivä yhteiskunta kohtaa tänä päivänä seksuaalivähemmistöt ja millaisen viestin annamme

lähdin lähinnä lähestymään tätä asiaa siitä näkökulmasta miten henkilökohtaisesta asiasta on kysymys silloin kun perhe tällaista harkintaa tekee

oikeastaan tässä ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa

tutkimustietokin vahvistaa että suurin osa suomalaisista haluaa antaa kanssaeläjilleen vapauden olla sellaisia kuin he ovat heteroita tai homoja ja antaa heidän valita itse kenen kanssa he avioituvat

ollaan ihmisiä tässä asiassa ja säädetään tämä laki koska en ymmärrä todella keneltä se enää tänä päivänä tai ylipäätään koskaan olisi pois

siihen vaaditaan pääsääntöisesti kahden lääkärin hyväksyntä ja kuitenkin se toteutetaan sillä tavalla terveydenhuollossa nykymallilla turvallisesti että en kyllä ymmärrä

oikeastaan haluaisin sanoa niikolle sen että hän ottaisi huomioon sen että tämä asia on niin sensitiivinen että sellaiset ylimalkaiset heittelyt eduskunnan pöntöstä eivät välttämättä tunnu hyvältä kaikista niistä ihmisistä joita itsekin luettelit jotka näitä mahdollisesti myöskin jälkikäteen sitten punnitsevat oliko se valinta oikea vai miten kävi

arvoisa puhemies

mikäli valtion velkaantumiskierrettä ei taiteta niin tätä talouden alamäkeä on luvassa lisää ja silloin lapsiperheissä epävarmuus lisääntyy ja kysytään nousevatko asuntolainan korot tai vuokrat ja onko ensi viikolla vielä töitä ja seuraako lomautuksia ja niin edelleen

mutta me olemme suomessa niin vaikeassa tilanteessa ja se ei ole kyllä jäänyt keneltäkään huomaamatta että meidän on ihan pakko tehdä säästöjä valitettavasti myöskin siltä toiseksi suurimmalta sektorilta eli opetuksesta

se mitä ihmettelin tässä keskustelussa täällä tuli monia hyviä näkemyksiä hyviä ideoitakin on se että vähätellään sitä uudistamisen tarvetta kun se on aivan ilmeinen meidän koulutusjärjestelmässä

kun laitamme talouden kuntoon ja kun kaikki olemme tasapuolisesti näissä talkoissa mukana se on paras tapa pitää huolta suomalaisten työpaikoista ja myös perheiden palveluista joita haluamme kovasti puolustaa

me haluamme nyt puolustaa näitä perheitä ja heidän palveluitaan tekemällä mieluummin tasaisesti kohdistuvia säästötoimenpiteitä joista tämä tänään keskustelussa oleva lapsilisä on varmasti se vaikein

minuakin kiinnostaisi kuulla näistä tutkimuksista enemmän

tänä päivänä terveydenhuollon henkilökunta sanoo että pääsääntöisesti lähtökohtaisesti kaikki halukkaat suomessa saavat sosiaaliset syyt kriteerillä alkuvaiheen ensimmäisen kolmanneksen raskausviikoilla abortin

se on mielestäni ihan oikein koska silloin on mahdoton toisen ihmisen toisen puolesta arvioida sitä omaa henkilökohtaista tilannetta mikä siellä kotona ja muutenkin on

saattaa olla että jos meillä tällainen mahdollisuus olisi kieltäytyä näistä operaatioista niin se saattaisi tätä neutraliteettia kyllä vaarantaa että siinä henkilökunta alkaisi itse arvioida että minä en pysty sitä tekemään koska minulla on tällainen eettinen vakaumus

eli olisi erittäin tärkeätä että siinä ei tällaista pohdintaa ja harkintaa tulisi sen asiakkaan tietoon nimenomaan koska sen päätöksen pitää olla ehdottomasti sen perheen oma

eikö teidän mielestänne olisi hyvä että kuntalaiset eri puolilla suomea saisivat tietää millaisia vaihtoehtoja heillä on että he saisivat tietää että jollain toisella rakenteella heillä voisi olla paremmat palvelut lyhyemmät terveyskeskusjonot vireämpi elinkeinoelämä ja sitä kautta työpaikkoja

anteeksi karja karhu lausutaan hieman eri tavalla asia

arvoisa puhemies

mutta palatakseni tuohon hallituksen ohjelmaan vielä niin minä olin erityisen ilahtunut siitä että siellä vahvasti nousee suomalainen sivistys ja osaaminen

tiedossa on se että näin pieni maa kuin suomi me emme pärjää emmekä kehity emmekä mene eteenpäin ellemme pidä huolta siitä että suomalainen koulutusjärjestelmä on kunnossa ja että meillä on osaamista sellaista osaamista mikä kelpaa myöskin maailmalle

lisäksi on tulossa vauhdituksia opetuksen ja oppimisen digitaaliseen murrokseen ja pyritään muun muassa laajentamaan kielikylpykoulutusta koko suomeen

arvoisa puhemies

minkä takia näitä päätöksiä tehdään luulen että suomalaiset hyvin tietävät sen syyn taloustilanteen joka maassamme vallitsee ja sen että jos valtion ja kuntien velkaantumista jatketaan ja viivytellään välttämättömien päätöksien tekemistä niin siitä kärsivät eniten juuri ne lapset joista tänään tässä salissa puhumme

toivoin ettei tarvitsisi muistutella menneistä mutta palaan kuitenkin siihen että sdpn opetusministerin jukka gustafssonin aikakaudella ajettiin alas hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos

kaikkein pienituloisimmat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet eivät jatkossakaan maksa varhaiskasvatuksesta vaan heille se palvelu on maksutonta ja pienituloisille yksinhuoltajaperheille tulee maksuihin jopa alennusta tämän esityksen myötä ja sitä kautta tulee kannattavammaksi ottaa työtä vastaan

eli laitetaanko nyt täällä edustaja gustafsson tilille siitä miksi te ette tehnyt toimia sen pelastamiseksi silloin kun hämeessä oli vaikea paikka

itse asiassa näissä tulossopimusneuvotteluissa joita yliopistojen kanssa nyt käydään pyrimme erityisesti lisäämään yliopistossa koulutettavien lastentarhanopettajien määrää voidaksemme nostaa varhaiskasvatuksen laatua ja luottamusta siihen että meidän varhaiskasvatus kehittyy pedagogisesti ja menee eteenpäin

opetushallitus myöskin pyynnöstäni ja yhteistyössämme lähtee rakentamaan ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoa eli sitä kautta pyritään luomaan käytäntöjä joita sitten levitetään koko maahan joissa varhaiskasvatuksen laatu vahvistuu

samoin meillä on ensimmäistä kertaa tämän hallituksen aikana jaettu kehittämisavustuksia varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen ja se on myös otettu kunnissa erittäin hyvin vastaan

samoin sitten lain edelleen kehittäminen muun muassa perheiden ja päiväkotien tiedonkulun helpottaminen erilainen digitalisaation hyödyntäminen ja tosiaan tämä pedagogiikan vahvistaminen on jatkotyössä iso asia samoin se mitä tiedämme tänä päivänä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja sen vaikuttavuudesta ja siitä mitä edustaja sarkomaa esimerkiksi on vahvasti pitänyt esillä

ja koska sovimme myöskin tässä yhteydessä opintotukimallista ja siinä yhteydessä totesimme että siitä kertyy rahoitusta enemmän kuin mitä hallitusohjelmaa laadittaessa keskusteluissa arvioitiin niin se mahdollistaa sen että pystymme näillä rahoilla parantamaan opiskelun edellytyksiä ja myöskin varmistamaan sen että korkeakoulutus kehittyy että sen pedagogiikka kehittyy että voimme tuoda digitaalisia uusia oppimisympäristöjä että näemme sen mihin suuntaan koko korkeakoulutuskin kehittyy eli entistä enemmän siihen että mahdollistetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua mahdollistetaan myös kesäaikaista opiskelua ja niin edelleen eli tulevaisuuden korkeakoulujärjestelmää rakentamassa

ensinnäkin edeltäjälleni ville niinistölle siitä työstä jonka hän on tehnyt tämän teijo päätöksen ja että päätöksen maan esityksen tuomisesta eduskunnalle

että kiusaamisen merkkejä pystytään havaitsemaan jo siellä varhaiskasvatuksen vaiheessa ja ennalta ehkäisemään ja puuttumaan syrjäytymiseen hyvin varhain

samoin valiokunnat molemmat ovat tehneet hyvää työtä

myöskin haluan ottaa kutsun vastaan kun on esitetty että mielelläni tulen itsekin sinne teijoon tutustumaan myöhemmin tässä vielä syksyn aikana

uskallan sanoa että näidenkin kaikkien esitysten jälkeen suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu on aivan erinomainen ja se kehittyy myös eteenpäin

kansallispuistot ovat meidän luonnonsuojelualueidemme aatelia ja täällä on paljon puhuttu siitä kuinka myös matkailun brändinä ja vetovoimatekijänä kansallispuistot ovat yhä nousevassa merkityksessä

ja minä uskon että meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän suuria vahvuuksia on se että koulutusjärjestelmää kehitetään vahvasti asiantuntijavetoisesti

arvoisa puhemies

suomen puistot ovat tänä päivänä aluetaloudellisesti yhä merkittävämpiä ja siitä syystä niiden perustamista eivät ehdota ainoastaan luonnonsuojelujärjestöt vaan myöskin kunnat ovat tässä hyvin aktiivisia

vanhustenhuollossa kaikkein tärkeintä on asenne ja kunnioitus ikäihmisiä kohtaan ja tämä on tietysti lähtökohdan oltava tässä vanhuspalvelulaissakin

tarkoitan meidän opettajia jotka ovat maailman parhaita maisteritason koulutuksen saaneita pedagogian ammattilaisia joilla on paljon sanottavaa ja erittäin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omassa työssään myös suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämiseen

uskonkin vahvasti että nyt kun olemme saaneet vanhuspalvelulain eduskuntakäsittelyyn ja pian saamme sen voimaankin tältäkin osin vanhustenhuolto tulee suomessa menemään eteenpäin ja kehittymään

salon kaupunki on halunnut kansallispuiston avulla paitsi olla mukana arvokkaan luonnon suojelussa myöskin tukea matkailun yritystoimintaa ja luoda tätä kautta uusia kipeästi sille alueelle kaivattuja työpaikkoja

samoin tarkoitan meidän korkeimman koulutuksen saaneita tutkijoitamme ja yliopisto ja ammattikorkeakouluyhteisöjä ja kaikkia koulutusta kehittäviä myös koulutuksen järjestelmän johdossa toimivia

toinen tärkeä asia mitä vanhuspalvelulailla pystytään asenteiden ja kunnioituksen lisäksi muuttamaan on ilmapiiri ehkä siinä minkälaisia toimintatapoja vanhustenhuollossa on

ja poliittisina toimijoina meidän tietysti tulee kaikin tavoin pyrkiä mahdollistamaan koulutusjärjestelmän kehittäminen ja osallistua aktiivisesti tähän kehittämisen työhön luomalla niitä puitteita ja rakentamalla yhteistä visiota

kun kunnat nyt käyvät uudella tavalla läpi vanhustenhuoltoa ja vanhuspalveluita niin tämä on hyvä hetki kannustaa myöskin kaikenlaisiin uusiin toimintatapoihin joista tärkein on painopisteen siirtäminen kotiin vietäviin palveluihin minkä puolesta toki on jo monissa kunnissa tehty valtavan hyvää työtä

perussuomalaiset haluavat myös peruuttaa edellisille hallituskausille perumaan siellä tehtyjä päätöksiä kun taas varapuheenjohtaja saarikko täällä puhui tulevista sukupolvista vaikka keskusta lähtee kuntavaaleihin vastustamalla lähtökohtaisesti kaikkia uudistuksia mitä hallitus on tekemässä

meidän korkeakoulupoliittinen linjamme pohjautuu lukuisiin tässä viime vuosina toteutettuihin sekä kansainvälisiin että kotimaisiin arviointeihin ja selvityksiin

tämä metsästyskysymys on noussut tässä käsittelyssä minunkin mielestäni hyvin isoon rooliin siihen nähden miten tärkeästä hankkeesta alueelle on ollut kysymys

tämä hallitus tekee sopeutustoimia ja toisaalta rakenteellisia uudistuksia mielessään se että tulevat sukupolvet maksavat sekä tämän päivän virheistä että sen velan jota edelleen valitettavasti joudumme ottamaan

meidän korkeakoulujärjestelmäämme on arvioinut oecd lukuisia kertoja komissio kansainvälinen arviointipaneeli sekä sitten on kotimaisia arvioita muun muassa suomen akatemian säännöllisesti toteuttama tieteen tila on yksi tällainen dokumentti jota hyvin paljon arvostan ja jota olen käynyt läpi

kun lakia lähdettiin viime kaudella valmistelemaan ministeri risikon johdolla silloin korostettiin nimenomaan tätä oikeutta palveluihin

kun meillä on sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointi niin silloin siihen liittyen olisi tärkeää että meillä olisi myöskin lakiin kirjattuna ikääntyvien ihmisten oikeus hyvään hoitoon sen palvelusuunnitelman mukaisesti mikä sitten sosiaalihuoltolain mukaan jo tehdään

näistä juontuvat sitten ne johtopäätökset millä tavalla voimme rakentaa entistä vahvempaa tulevien sukupolvien tulevien aikojen korkeakoulujärjestelmää ja näissä korostuu selkeämpi työnjako vahvuuksiin keskittyminen vahvojen osaamiskeskittymien rakentaminen rakenteellinen kehittäminen joka ei ole itseisarvoista vaan sille rakennetaan vahvempaa järjestelmää jossa pystytään toimimaan sekä tieteen puolella että vahvasti korkeakoulutuksen puolella ja tuomaan yhteiskuntaamme sekä laajaa sivistystä että myöskin taloudellista lisäarvoa ja paljon muuta hyviä ideoita

esimerkiksi riittävä metsästyslupien määrä useammaksi vuodeksi kerrallaan on tärkeää pitkäjänteisen kannan sääntelyn varmistamiseksi

tältä osin onkin nyt tärkeää valiokuntavaiheessa käydä läpi että onhan tämä riittävän voimakkaasti kirjattuna sinne lakiesitykseen jotta nimenomaan tähän asiaan saadaan parannusta ja myöskin niin että me voimme viestiä turvallisin mielin ikääntyvälle suomelle siitä että nimenomaan se oikeus palveluihin jatkossa toteutuu

pidän myös tärkeänä sitä että valiokunta turvasi teijolle kansainvälisen kansallispuistostatuksen tässä mietinnössä

yhteistyön lisääminen on ihan keskeistä korkeakoulusektoreidemme välillä myöskin ja kysyitte mitä tehdään tehdäänkö mitään niin voin kertoa että tällä hetkellä juuri parhaillaan opetus ja kulttuuriministeriö vahvasti yhdessä tampereen yliopiston ja tampereen teknillisen yliopiston kanssa valmistelee näiden kahden yliopiston fuusiota ja ammattikorkeakoulu on tulossa tähän samaan konserniin

tämä hallitushan on tehnyt tässä todella hyvää työtä

on laajennettu meidän kansallispuistoverkostoa ja haluttu siihen panostaa ja satsata ja nähdä myöskin sen arvo juuri näistä edellisissä puheenvuoroissa hienosti kuvatuista syistä eli siitä mikä merkitys luonnolla on myöskin ihmisten hyvinvoinnille ja mikä merkitys esimerkiksi kansallispuistoilla on vaikkapa ympäristökasvatuksessa

totta kai siinä rinnalla kulkee myöskin tärkeänä tämä vanhuspalveluiden laatu ja siitähän emme voi tietenkään tinkiä